näistä jokaisesta lakkautettavasta yksiköstä on tehty perustelut muistiot ja minun käsitykseni mukaan ne ovat puolustusministeriön internetsivuilla mistä voi nähdä

tuosta kysymyksen alkuosasta olemme ihan samaa mieltä eli on ollut poliittinen sopimus joka ei ole perustunut oikeusperustaan ja sen takia komissio on aina sen kiistänyt

arvoisa rouva pääministeri

no ei ole

tämä on sekä vaikea että myös innostava haaste

mutta onko tuo nyt niin ihme mitä tässä nyt on mennyt kohta puolitoista vuotta hallitustaivalta jos yksi asia on semmoinen josta ei päästä yhteisymmärrykseen

aasiassa se on hieman vahvempaa yhdysvalloissa se näyttäisi viriävän ja se antaa sillä tavalla meille toivoa että kun vain pidämme kotipesän kunnossa eli kilpailukyvyn kunnossa niin meillä on mahdollisuus sille että suomalaiset yritykset saavat kasvua saavat investointeja saavat asiakkaita niistä maista niiltä alueilta joissa kasvua on

ne ovat aina pienen maan turva

meillä on ollut hyvin mustavalkoinen järjestelmä verrattuna moniin muihin pohjoismaihin että pitää olla joko kokonaan työssä tai kokonaan poissa mutta me tarvitsemme sitä ihmisen näköistä kokonaisuutta enemmän

rajamäki totesi tai antoi ainakin ymmärtää että se olisi jotenkin hallituksen vika että suomen bkt laskee eun keskiarvoa enemmän

ei meillä ole ollut semmoista erillistä politiikkaa että suomi olisi lähtenyt ajamaan nimenomaan kaikkien palvelujen tai jonkun muun palveluryhmän alempaa verokantaa kuin mitä nyt viime unionin veropäätöksessä aikaansaatiin

kolmas lähtökohta on se että tämän vähennyksen voi saada jos osakassopimuksessa sovitaan mitkä asiat kuuluvat osakkaalle ja mitkä yhtiölle ja niistä asioista mitkä kuuluvat osakkaalle vaikkapa putkiremontin tietyiltä osin silloin tämän vähennyksen voi saada

arvoisa puhemies

se ei ole sen kummoisempi asia kuin mitä suomalaiset ihmiset omissa kodeissaan ja omissa kotitalouksissaan tekevät tulojen ja menojen pitää olla samalla tasolla

kun meille nyt avautui mahdollisuus samaa asiaa edistää oikeusperustan kautta niin kumpiko on turvallisempi

se on se ongelma joka pitää ratkaista

tässä raha on yksi elementti mutta on myös muita elementtejä jotka eivät ole sitten yksin matemaattisesti laskettavissa esimerkiksi tässä uudistuksessa semmoiset periaatteet kuin sodan ajan joukkotuotannon tarpeet ja operatiiviset perusteet merkitys sodan ajan toiminnan kannalta joka koskee erityisesti meri ja ilmavoimien tukikohtia pitkän aikavälin toimintaedellytykset joihin vaikuttaa muun muassa tilojen kunto peruskorjaus jnp

mutta viimeaikaisissa keskusteluissa olen korostanut exit strategiaa eli vetäytymisstrategiaa keskustelua nimenomaan eu tasolla koska en ole aivan yhtä vakuuttunut kaikkien maiden samanlaisesta sitoutumisesta terveen talouspolitiikan ylläpitoon mihin pohjoismaissa on totuttu

lisäksi suomi ajoi pakettiin mukaan pankkien yleiseurooppalaisen vakausmaksun edistämisen sekä globaalien transaktioverojen vaikutuksen selvittämisen

no ainakin eusta meillekin tulleen palautteen mukaan he ymmärtävät hyvin sen että meidän vientimme rakenne on semmoinen joka globaaleilla markkinoilla tällä hetkellä saa kovimman iskun vastaan

on aikaisemmissakin hallituksissa ja tulevissakin hallituksissa asioita joista ei päästä yhteisymmärrykseen mutta isoista asioista on päästy esimerkiksi siitä että sopeutetaan suomen taloutta niin että velkaantuminen saadaan taitettua

mutta pitää paikkansa että olen antanut palautetta julkisuudessa niin kuin olette voineet lukea ja demokratiaan kuuluu se että myös medialle voi antaa palautetta

poliisiuudistus niin kuin sisäministeri räsänen kertoi tarkoittaa sitä että me nostimme rahamäärää jota ohjataan nyt kenttäpoliisien määrän lisäämisen ja rikostorjunnan lisäämiseen ja sitten hallintoa kevennetään

me teemme omat linjauksemme nyt ihan lähiviikkojen aikana ja sen jälkeen sitten työ alkaa

vasemmistoliitolla on kuitenkin tarjottavanaan selkeä ja rehellinen toinen vaihtoehto

ja silloin pitää aina tehdä se valinta korotetaanko työllistämisen kynnystä viedäänkö eläkkeensaajilta heidän kuukausittaisista eläkkeistään suoraan tuloveron korotuksella enemmän ja palkansaajilta lapsiperheiltä suoraan heidän palkastaan lisää vai pistetäänkö se veropaine kulutukseen johon voidaan sitten ainakin jollakin tavalla vaikuttaa

ei kai poliitikoilta voida olettaa mitään vähempää elikkä sitä että silloin kun me käsittelemme veronmaksajien suomalaisten ihmisten rahoja meillä pitäisi olla jotenkin huonompi talouslogiikka kuin tavallisilla suomalaisilla veronmaksajilla

olen lukuisia kertoja myös tässä salissa sanonut voisi olla hyvä jos joku kuuntelisi niitä sanomisia että olen sitä mieltä että pitää siirtää taakkaa työn teettämisen ja työn tekemisen veroista kulutusverotukseen ja silloin tietysti ei ole kovin monia veroja vaihtoehtona

miksi

se että joka ikinen kerta komissio kyseenalaistaa meidän oikeuden siihen poliittiseen sopimukseen niin kuin on aina tapahtunut vai se että komissio tunnustaa että suomella on oikeus harjoittaa maataloutta myös etelä suomessa ja sillä on oikeusperusta

näillä velvoitetaan pankit osallistumaan mahdollisten tulevien ongelmien rahoitukseen jo etukäteen sekä tutkitaan onko järkevää ja mahdollista suitsia suurimpia spekulaatioheilahduksia maailmanmarkkinoilla

verotuksessa tarvitaan yksimielisyys eussa ja vasta ihan muutamia kuukausia sitten tämä arvonlisäveroasia ecofinissä ratkaistiin siten että ravintolapalvelut tulivat tämän huojennuksen piiriin ja siinähän suomi toimi eli alensimme ravintolapalvelujen arvonlisäveroa nimenomaan työllisyyspuolelta mutta en näe minkään näköisiä mahdollisuuksia vaikka tahtoakin olisi saada useampia tuotteita alennuksen piiriin

ei tässä ketään kiusata vaan yritetään muuttaa nykyistä epäkelpoa vuosikausia vialla ollutta terveyden ja sosiaalipalvelujen hallintoa

se kuinka vahvoja peruspalvelun tuottajia tai tilaajia suomalaiset kunnat tulevina vuosina ovat riippuu hyvin pitkälti sekä kuntarakenteen uudistuksesta että myös siitä miten onnistutaan tämä sosiaali ja terveyspalvelurakennemuutos tekemään

samoiten tällä hetkellä tietysti meidän täytyy olla suu säkkiä myöten menolisäysten kanssa ja uusien verokorotusten kanssa

eli me halusimme varmistaa että kaupunkiseuduilla missä asuu valtaosa ihmisistä missä on infrastruktuuri jo olemassa missä suurimmat rahat pyörivät saadaan riittävästi myös kuntaliitoksia aikaan

pienen suomen tuotannon periaatteessa pitäisi mahtua vähän huonommankin talouskasvun aikana aina jonnekin päin markkinoille mutta meidän pitää vain tehdä kotiläksyt kunnolla niin että suomalainen osaaminen joka on

minä vielä haluan toistaa sen että meillä on selvittelyssä muutamia asioita aika isoja täysin uudenlaisia asioita me käymme keskustelua niistä muun muassa työmarkkinajärjestöjen kanssa jotka eivät ole vielä tulleet esille jotka nimenomaan pureutuvat siihen mahdollisuuteen että voisimme katkaista pitkäaikaistyöttömyysriskin ennen kuin se on edes alkanut

vasemmistoliiton vaihtoehto ei ole sellainen jossa yhtä aikaa puheissa vaaditaan annetaan ja kohdistetaan veronalennuksia mutta toisaalta kerrotaan että veronalennusten sijaan annettaisiin nämä veronmaksajilta kerätyt korkeammat verot kunnille

samoiten on päästy yhteisymmärrykseen siitä miten suomeen luodaan uusia työpaikkoja

niin kuin pari viikkoa sitten taisin sanoa eduskunnassa ja jokaisella se on ollut tiedossa puoliväliriihi niin kuin aina ennenkin hallituksella on ollut strategiariihi ja kehysriihi on sitten se jossa tehdään konkreettisia päätöksiä

emme halunneet tästä tehdä ennakkotapausta ja filosofiamme oli että apua tällaisessa tilanteessa pitää olla vaikea saada ja sitä on vaikea saada silloin kun sitä on vaikea antaa

näin ollen kansalaisia täytyy valmistaa ja myös hallitusten täytyy suunnitella hyvissä ajoin missä vaiheessa ylimääräinen elvytyspanos vedetään pois ja talouden kestokyvystä jälleen huolehditaan

mutta hyvä huomio

ne ihmiset jotka tekevät työtä suomen kuntalaisille tekevät arvokasta työtä he ovat huippuunsa koulutettuja sosiaali ja terveydenhuollon ammattilaisia mutta se tapa jolla me teetätämme heillä työtä ei enää toimi ja sen takia tätä rakennetta pitää uudistaa

oikeuskanslerin huomiot otetaan aina tietenkin vakavasti niin kuin oikeusvaltiossa tehdään ja myös kunta ja palvelurakenneuudistuksen yhteydessä on näin tarkoitus tehdä

meitä kiinnostaa tässä eniten se että fortum pystyy kehittämään tämän kaupan jälkeen itseään kasvukykyisempään suuntaan ja sitä kautta tietysti veronmaksajat voivat siitä hyötyä omistajina

kannustetaan uusia yrityksiä kasvuun kannustetaan start up yrityksiä investoimaan kannustetaan sijoittajia rahoittamaan pieniin yrityksiin kannustetaan palkkaamaan t k henkilökuntaa

eli työikäisen väestön osuus vähenee ja meillä ei ole minkäännäköistä kokemusta siitä mitä silloin tapahtuu joten meidän on pakko saada uudistuksia jotta saadaan nuoret nopeammin työelämään välivuosia työelämän keskellä vähemmäksi ja sitten vähän pidempiä työuria loppupäästä

pluton vastaista sitä

siihen en ota vielä kantaa millaisia verouudistuksia tämä hallitus tulee tekemään mutta jos halutaan työn tekemistä tai työn teetättämistä helpottaa verotuksen keinoin silloin puhutaan palkkaverosta ja silloin puhutaan yhteisöverosta

mitä tulee sitten tähän destian tai valtioyhtiöitten tulevaisuuteen niin en ymmärrä sitä minkä takia sitäkin rahaa joka nyt käytetään palveluihin pitäisi käyttää yritysten laajentamiseen

uskon että näin tapahtuu nimenomaan vapaaehtoisesti ja haluamme sen varmistaa että näin tapahtuu ja se mahdollistaa nimenomaan sen kunnallisen demokratian vahvistamisen eri puolilla suomea

itse asiassa hallitus ajaa semmoista suomea jossa ihmiset voivat luottaa omiin palveluihinsa siinäkin tilanteessa jota me emme ole koskaan aikaisemmin historiassa nähneet että meillä on todella paljon enemmän ikäihmisiä jotka saavat eläkettä ja kun eläkkeestä maksetaan aina vähemmän veroja kunnalle ja valtiolle kuin palkasta että siinäkin tilanteessa meillä olisi vahvoja itsenäisiä peruskuntia jotka voivat hoitaa palveluita

mutta me pyrimme siihen ettei tällä hetkellä tarvitsisi tehdä koska täällä vielä joku hetki sitten haluttiin aivan uskomattoman suuria elvytyspaketteja

minä koen että suomalaisen yhteiskunnan vahvuus on se että me tunnemme toisemme puhumme toistemme kanssa suoraan ja nostamme kissan pöydälle emmekä hilloa vaikeita asioita hampaankoloon

irlannissa ongelma oli se että talouskasvua haettiin liian vahvalla pankkisektorin kasvustrategialla ja liian kovalla luottoekspansiolla

kreikan raju talouskuuri pitää huolen että kreikan saadessa taas lainaa markkinoilta järkevillä ehdoilla se maksaa meille myös meidän antamamme lainan takaisin

jos ei olisi löytynyt sitä oikeusperustaa niin sitten meidän olisi pitänyt käydä tätä samaa neuvottelua ja vääntöä komission kanssa niin kuin aina on tapahtunut ja sen lopputulos on ollut niin kuin se on aina ollut hyvin epävarma

nousemalla seisomaan korkealuokkaista käy myös kaupaksi

varmaa on tietysti se että mitä korkeammat ovat työllistämisen kustannukset sitä enempi meillä on työttömiä ja sitä hallitus on vastustanut

siitä voisi olla ihan hyötyäkin

se ei ole sellainen jossa lisätään miljardiluokalla menoja mutta keksitään hokkuspokkuskeinoilla verotuloja tuulesta lisätään nolla perään tuloarvioissa ja lopuksi väitetään kirkkain silmin että se on tasapainossa eikä veisi meitä velkaantumisen tielle

kun ihmiset osallistuvat enemmän työelämään siitä tulee myös verotuloja ja kun ihmiset osallistuvat enemmän työelämään se johtaa talouden kasvuun

biotalouteen myös edustaja sipilän kanssa uskon hyvin vahvasti ja kun täällä taisi edustaja tiilikainen sanoa että mitään ei tehdä niin eihän se ole totta

tosin tilanne on jokseenkin erilainen joiltakin osin mutta täytyy oppia erityisesti siitä että meillä on kaksi asiaa ylitse muiden tämän kriisin hoitamisessa

ihan sitä vaan mitä viime joulun alla muun muassa taisitte ehkä tekin todeta suora lainaus tästä kolumnistani

on mahdollista että joku kohta esityksestä vaatii uudistamista tai vaatii perustuslaillista harkintaa

minä jaan teidän huolenne tästä velkakehityksestä siitä tässä on haluttu keskustellakin koska mitä enempi meillä on pysyviä menolisäyksiä sitä suurempi se velka on

arvoisa puhemies

kuntien etujärjestö nimenomaan toivoi että hallitus nostaisi kiinteistöveron alarajoja

rajamäki sanoo että haluamme tietoisesti tehdä kaksia työmarkkinoita mikä siis tarkoittaa että haluamme tietoisesti tukea rikollisuutta

meillä on tässä aivan toisenlainen linja

kysymys ei ole varmaan siinä mielessä ihan yksiselitteinen että monet lait joita suomessa tehdään ihan itsenäisesti kuvastavat jotakin eun tahtotilaa

olisi hyvä että me keskustelisimme kaikki tästä verotuksen uudistamisen tarpeesta eli siitä haluammeko me niin kuin olen ymmärtänyt leikata palkansaajien eläkkeensaajien ostovoimaa nostamalla näitä veroja vai halutaanko vaikeuttaa työllistämistä nostamalla yritysveroja vai mitä halutaan tehdä